eli kyseessähän on nyt se että nimenomaan tässä mitä tapahtuu nyt mitä tapahtuu tänään tässä taajuushuutokaupan keskeyttämisessä viestintävirasto toimii oman itsenäisen harkintavaltansa puitteissa ja he ovat katsoneet parhaaksi tämän pitkittymisen johdosta tarkastella tilannetta ja ovat löytäneet heidän toimivallastaan keinon jolla he pystyvät tämän taajuushuutokaupan pelisääntöjä muuttamaan siten että tämä ikiliikkuja tämä valuvika sieltä poistuisi

tulee lisäresursseja suomi kouluihin monika naisille ja myös ruotsinkieliseen lastentarhanopettajaopetukseen sekä eun arktisen tiedotuskeskuksen konseptin laatimiseen ja tuttuna kohteena on myös näkövammaisten kirjasto jonka osalta huolta oli kovasti sillä siellä määrärahat olivat niukentuneet

jos ministeriö olisi ryhtynyt toimiin se olisi edellyttänyt lakimuutosta ja tietenkin siinä tapauksessa koko eduskunnan käsittelyä

mutta aivan kuten moni puhuja täällä olen kantanut ministerinä samaa huolta siitä että tämä on ollut surkeaa että tämä huutokauppa on todellakin kestänyt kuukausia

siihen nähden tietenkin aika mielenkiintoinen tilanne on ollut päällä

samoin liikunnan koulutuskeskusten osalta toteamme periaatteellisen kysymyksen ja se on se että liikunnan koulutuskeskusten rahat pääosin tulevat veikkausvoittovaroista vaikka ne tietenkin pitäisi lakisääteisinä valtionosuuksina rahoittaa valtion budjetin kautta

tuli niin äkkiä että meinasi

mutta puhemies tärkeitä merkittäviä asioita

eli kaiken kaikkiaan kehitämme muun muassa metropolihallintoa mikä tietenkin on hyvin tärkeää se metropolikaava jonka jo tässä aiemmin kaiken kaikkiaan mainitsin

tämä harkimon kysymä audiovisuaalinen demonstraatiohanketuki elokuvatuotannolle oli itse asiassa meillä ministeriön eräänä ehdotuksena tähän täydentävään ensi vuoden talousarvioesitykseen kun meiltä pyydettiin työllistäviä hankkeita

yle verosta oli täällä edustaja jalosella kysymys ja siihen totean että me toimimme täsmälleen niiden lakien mukaan mitkä eduskuntaryhmät parlamentaarisesti kaikki puolueet yhdessä saivat hienosti voimaan tämän vuoden alusta

tuossa päivällä yleispoliittisessa debatissa nousi huoli siitä että suomen kansalaisia ollaan jakamassa a ja b luokkaan niin palveluiden saatavuuden kannalta kuin työmarkkinoilla kun esimerkiksi kuilu rikkaiden ja köyhien välillä sen kuin kasvaa

lopuksi vielä otan yliopistot ihan erikseen koska se on sellainen asia mistä olemme useasti todenneet ja täällä varmasti kaikki salissa olijat tietävät sen ongelman

saimme läpi tämän lainauskorvauksen siinä saimme läpi tämän hyvitysmaksun

vaikka sinänsä tämä uusi yliopistojärjestelmän indeksi yliopistojen yhtenä rahoitusjärjestelmänä toimii siten että varat lisääntyvät tällä hetkellä niin siellä on eräs todella suuri ongelma ja se on työnantajien työttömyysvakuutusmaksu

kannan kyllä huolta siitä ministeri virkkunen että vaikka budjettiluvut sinänsä näyttävät myönteisiltä niin tosiasiassahan tässä on käymässä esimerkiksi yliopistokentällä niin että myös suomen yliopistoja ollaan tavallaan jakamassa a ja b kastiin

ei ole tarkoitus että hallitus pistää näppejään ylen rahoitukseen vaan nimenomaan nämä kysymykset ovat eduskunnan asioita koska yleisradio on kansan radio eduskunnan radio

mielestäni sitä kannattaisi pohtia nimenomaisesti työllisyysnäkökulmasta koska toivottavasti myös jatkossa eri hallinnonaloja kehotetaan etsimään tapoja joihin satsaamalla hieman saamme kerrannaisvaikutuksena paljon kun edistämme työllisyyttä eli erittäin innostava ehdotus

vahasalon toiveet pienemmistä ryhmäkooista ovat erittäin kannatettavia mutta nyt on vakava tilanne nimittäin on käymässä täysin päinvastoin

eli tilannehan on se että tämä työttömyysvakuutusmaksu on nyt poikkeuslailla hoidettu

me tiedämme kaikki valtiontalouden haasteet

uutiset kunnista kertovat valitettavasti että tätä menoa lapset joutuvat laman maksajiksi pienet koululaiset muun muassa

se ei ole helppo urakka mutta valiokunnan tahto tässä on selkeästi hoitaa tämä asia ja todeta tämä ongelma

käytännössä tämä ikään kuin kiveen hakattu totuus ettei tuottavuusohjelma muka enää koskisi uusia yliopistoja edelleen leikkaa henkilöstön tehostamistarpeiden myötä yliopistojen rahoitusta

tämä raha joka laitetaan perusopetuksen kehittämiseen ryhmäkokojen pienentämiseen on sinänsä hyvä asia mutta se on pieni pisara meressä

nimittäin kiitokset tietenkin kuuluvat tässä vaiheessa kun joulu lähestyy jaoston jäsenille hyvästä yhteistyöstä jo peräti neljän vuoden aikana ja totta kai myös ministereille ministeri virkkuselle ja wallinille kiitokset jaoston puolesta hyvästä yhteistyöstä

ja pelkään että myös yliopistomaailma jaetaan a ja b luokkaan samoin kuin täällä peruskouluissa on vaarana nyt uusien tuntijakoesitysten ja kuntien talousahdingon myötä käydä

se ehkä kertoo siitä että nyt on arvostettu kulttuurin sarkaa mutta se ei tee tyhjäksi sitä huolta hyvät edustajakollegat mistä me kaikki täällä kannamme huolta että se tuleva kehys on tiukka

siksi kannattaa käydäkin tätä yhteistä keskustelua koko yhteiskunnassa kaikkien vaikuttajien kesken miksi meidän kannattaa arvostaa kulttuuria panostaa siihen

se ei riitä kunnille tarvitaan toimia

tämä rahapelikysymys

kyllä juuri näin kuten valiokuntakin toteaa se on huolestuttavaa että näinä ankeina taloudellisina aikoina kun kehyssäästöjä joudutaan tekemään on jouduttu tekemään aina aika ajoin niin että päinvastoin veikkaukseen on siirretty budjettimenoja

mutta esimerkiksi siellä meidän tulevaisuuskatsauksissamme on tämä sama huoli esitetty että päinvastoinhan jos taloustilanne olisi parempi meidän pitäisi pystyä toimimaan niin että enemmän veikkauksesta siirrettäisiin vakituisille budjettimomenteille

opiskelijoiden osalta edustaja kiljunen esitti kysymyksiä

asumiskustannukset nousevat hetken puhun asuntoministerinä ja saimme siellä puolella lisätukea opiskelija asuntojen rakentamiseen mikä oli myönteinen asia mutta kaiken kaikkiaan tämä toimeentulokysymys tietenkin on tärkeä opiskelijoiden osalta

se tuli pöydälleni annettuna uutena ministerinä

siksi lykkäsimme vuodella sen täytäntöönpanoa

sain hieman sitä aiottua säästöä sen takia pienennettyä että pystyisivät sitten niin opiskelijat kuin korkeakoulutkin tähän paremmin tulemaan mukaan

mutta olen ennenkin sanonut että eduskunnalla nyt tämä laki on ja eduskunta harkitsee ja katsoo ja kokonaisvaltaisesti punnitsee minkälaista palautetta tästä laista tulee

hyvitysmaksun hoitaminen nyt tämän budjettirahoituksen kautta oli ainoa keino tässä tilanteessa jossa piti hallitusohjelman mukaisesti puristaa ratkaisu tällä hallituskaudella mitä pidän tärkeänä asiana siksi että hallituskaudella se pystytään ratkaisemaan koska tätä on vuosia odotettu

nämä duaalimallit ikään kun yle verotyyppiset mallit kaikki mitä oli pöydällä tässä matkan varrella eivät saavuttaneet yhteisymmärrystä eivätkä konsensusta eivät alan toimijoiden kesken eivätkä sitten varmasti muutenkaan

mutta täällä on tämä toimeentulokysymys mistä muun muassa edustaja rauhala apurahojen muodossa puhui ja edustaja alanko kahiluoto kaiken kaikkiaan

apurahat pystyimme pitämään ei leikatulla tasolla mikä oli torjuntavoitto mutta valitettavasti kyllä emme niitä ole pystyneet nostamaan mutta ymmärrän näiden merkityksen

ne ovat erittäin tärkeitä

sitä ei ratkaise yksin opetus ja kulttuuripuoli vaan kyllä siellä sitten tarvitaan sosiaali ja terveysministeriötä työ ja elinkeinoministeriötä

siellähän on ollut työryhmä joka mietti sosiaaliturva työttömyysturva eläketurvakysymyksiä itsensä työllistävien asemaa

on tärkeää että tässä vaiheessa panostetaan kasvuun ja työllisyyteen tehdään erilaisia kasvua edistäviä toimenpiteitä ja myös otetaan käyttöön tämä historiallinen nuorisotakuu

se on todellinen teko nuorten puolesta

puhemies

solidaarisuusvero otetaan käyttöön miljoonaperintöjen lisäverot ja kaikkein suurimpia eläkkeitä verotetaan aiempaa enemmän samaan aikaan kun pienituloisimpia verotetaan sitten vähemmän

oikeudenmukaisuus toteutuu myös muun muassa työmarkkinatuen nostolla tälle vuodelle ja nyt sitten on uutena toimena tämä puolison tarveharkinnan poisto mikä on äärimmäisen tärkeä asia

juuri sanoin että jos se olisi silloin tullut kun jaosto vielä mietintöään kirjoitti niin varmasti olisimme siihen muutaman sanan analyysia tästä laittaneet ja muun muassa tästä lukemisen ymmärtämisen merkityksestä mikä on tärkeä asia

haluan myös kiinnittää huomiota siihen että on hyvin tärkeää että harmaan talouden torjunta otetaan tosissaan ja muun muassa sitten valtiovarainministeri urpilaiseltahan on tulossa lakiesitys jolla on tarkoitus pistää tätä niin sanottua veronkiertoa kuriin

silloin jos puhumme peruskoulujen eriarvoistumisesta puhumme todella isosta sivistyksellistä ja koulutuksellista tasa arvoa koko yhteiskunnallista tasa arvoa vaarantavasta tekijästä

ei ole oikein että kansainväliset pörssiyhtiöt esimerkiksi terveysalalla kilpailevat muut toimijat ulos minkä jälkeen veronmaksaja maksaa ensiksi tämän palvelun sitten tämän yrityksen voiton ja kaiken kukkuraksi tästä voitosta ei juurikaan kotimaahan veroa makseta

lapset ansaitsevat tasavertaisen laadukkaan koulutuksen kaikki joka ikinen lapsi

tämä eriarvoistuminen näkyy paitsi alueellisena eriarvoistumisena toisaalla on paljon erilaista tarjontaa joillain muilla seuduilla ei niinkään paljon ja sitten myös sillä tavalla että varmasti esimerkiksi monissa lähiöissä joissa on haastavaa oppilasainesta saattaa käydä niin että hyviä opettajia ei niinkään helposti saa kuin joihinkin muihin kouluihin

siksi esimerkiksi sosialidemokraatit ovat esittäneet että tällaisille haasteellisille kouluille annettaisiin enemmän resursseja positiivista ikään kuin lisäresursointia

on viisasta talouspolitiikkaa se että hallitusti taitamme velkaantumisen kasvun mutta teemme sen niin että samalla emme tukahduta tätä mahdollisuutta työllisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen

mitä tulee tähän velkaantumiseen se on nyt ollut kyllä kummallinen juttu arvoisa puhemies

minä olen nyt tänään ehkä vielä enemmän ymmälläni kuin olin silloin tiistaina kun ihmettelimme että tietenkin vastuulliseen oppositiopolitiikkaan kuuluu se että tarjotaan vaihtoehto joka on tietynlainen kokonaisuus

ja se on hyvin keskeinen osa talouspolitiikkaa kuten kaikki tiedämme kuinka paljon velkaannutaan enemmän vai vähemmän kuten esimerkiksi hallitus esittää

no mitä tapahtui tänään

eli näin tapahtui siitä huolimatta että edustaja pekkarinen kyllä itse keväällä totesi että kulutusta on leikattava mitä en silloin ollenkaan ymmärtänyt mitä hän sillä tarkoitti mutta tänään hän kuitenkin halusi sitten lisää velkaa

tämä kuulostaa ehkä oudolta mutta näin on tänään tapahtunut ja siksi minä toivon että ennen kuin tämä budjettikeskustelu päättyy saamme vihdoin jonkun käsityksen mikä on keskustan linja näin olennaiseen asiaan

no on hyödytöntä tähän aikaan illasta tästä kinata sen enempää me emme saa tässä kunnon debattia aikaan mutta toivon että tämä asia käydään läpi koska tämä on tärkeä asia ja aina perusasia taloudenpidossa on se että täytyy tietää perusmääreet kuten se kuinka paljon oman vaihtoehdon mukaan velkaannuttaisiin

kaiken kaikkiaan puhemies tähän loppuun haluan sanoa että tämä linja on viisas myös siksi että nyt ei tehdä lisäleikkauksia

nyt on tehty tietyt päätökset ja olin hieman hämilläni minun on pakko nyt sanoa tämäkin kun viime viikon maanantaina muun muassa edustaja sasi vaati lisäleikkauksia

sitten neljän päivän päästä hänellä yhtäkkiä olikin rahaa koska hän vaati yhteisöveron keventämistä

jos me vaadimme lisäleikkauksia sitten täytyy sanoa suomeksi se että se tarkoittaisi leikkauksia terveyspalveluihin vanhuspalveluihin kouluihin mitä ei missään nimessä tietenkään pidä tehdä

tämä hallitus on ihan oikein monella keinolla tukenut elinkeinoelämää tukenut teollisuutta ja ne keinot ovat olleet hyviä mutta nyt enää ei ole varaa siihen että lähdemme tämmöisiin veronkevennystalkoisiin

ja sanon kyllä vielä loppuun sen koska hän moitiskeli meitä demareita siitä että olemme tiukkoina halunneet että vanhuksista pidetään parempaa huolta hän jollakin tavalla markkinoi että nyt kävi hyvin kun eivät toteutuneet ihan nämä demareitten vaatimukset että minun mielestäni tässä keskustelussa on kysymys vanhusten ihmisarvosta ei arvovallasta ei mistään voitonjuhlista

suomalaiset vanhukset voittivat koska tulemme saamaan vanhuspalvelulain joka suosii niin kotihoitoa kuin pitää huolta myös niistä ihmisistä jotka kotona eivät pärjää jotka ovat laitoksissa

eli tämä on todella tärkeä merkittävä kysymys ja puhuu myös puhemies sen oikeudenmukaisuuden puolesta

hinnoista puhua yhteistä viitala pitää arvoisa herra puhemies

nimittäin me olimme hyvin tarkkoja tässä asiassa ja itse asiassa meidän vaihtoehtobudjettimme päätyi siihen että siinä otettiin puolisen miljardia vähemmän velkaa kuin mitä hallitus silloin esitti yksinkertaisesti siitä syystä että siinä tehtiin toisenlaisia arvovalintoja

jään todella mielenkiinnolla nyt puhemies odottamaan millainen se vaihtoehtobudjetti on minulle enää ole toisilla se näkemys palaamme päiväjärjestyksen edustaja

arvoisa puhemies

luonnollisesti tähän valiokunnan mietintöön liittyy sdpn vastalause myös tämän opetustoimen osalta ja eräs tärkeä asia minkä siinä nostamme esiin on tämä indeksisidonnaisuuden puuttuminen opintotuesta

ja tällä viikolla nuoret opiskelijat jätetään ainoana ryhmänä tämän indeksisidonnaisuuden ulkopuolelle

täällä tänään esimerkiksi vihreät sanoutuivat irti vastuustaan yliopistorahoituksen suhteen hallituspuolueena ja eilen he sanoutuivat irti tästä että olisivat halunneet tämän indeksikorotuksen

onko se sitten kokoomus vai kuka sitä sitten junnaa ettei näitä yliopistorahoja tai indeksikorotuksia saada läpi

arvoisa herra puhemies

edustaja myller tuossa edellä jo aika hyvin kuvasi sitä yhtälöä miten tämä logiikka toimii eli tarvitsee olla kohtuuhintaisia asuntoja riittävästi

olisin kysynyt tähän loppuun vähän siksi että aina kun ihan aiheesta varmasti nostaa epäkohtia esille olisi kiva kun olisi niitä ratkaisumalleja myös

minä en kyllä näe teiltä yhtäkään lisätoimea tämän lisäksi mitä te esitätte juuri siihen että olisi nimenomaan halvempaa asumista